vaikka kuinka katson niin tuntuu jotenkin siltä että tunnen nämä hallituksen ministerit kyllä ennalta ja kun katselin ohjelmaa niin päädyin siihen ettei siinäkään ollut kovin paljoa uutta ja kaikkein vähiten konkretiaa

tämä on omiaan herättämään kansalaisissa syvää huolta eikä ollenkaan positiivisia toimia eikä myöskään tuo ratkaisuehdotuksia sille mitä pitäisi tehdä

me yritämme tukea teitä ja ihmettelemme kovasti kun on yli puoli vuotta asiasta puhuttu ja te olette vedonneet eri tavoin että on kiire ja kiire ja kiire ja nyt te ette itse tiedä mitä tälle pitää tehdä kun järjestöt ovat saaneet valmiiksi neuvottelutuloksen jota te olette pyytäneet heitä tekemään

me olemme puhuneet täällä tästä energiayhtiöiden ylimääräisestä voittojen keräämisestä jonka pekkarinen on käynyt lupaamassa ainakin viisitoista kertaa eduskunnassa jota vieläkään ei ole tänne tullut ja josta yksin menetykset ovat miljardiluokkaa tällä vaalikaudella

ensimmäisen käsittelyn ristillä vedostuksen kuudes asian käsittelyn pohjana joko se oli kun menen

muster on se alkuaineeseen ehdotukset kuusi seitsemän kahdeksan tällä kertaa hyväksytään

työnantajapuolen elinkeinoelämän keskusliiton merkittävä sosiaalipoliittinen vaikuttaja lasse laatunen on ollut huolissaan siitä mikä on ministeriön vakuutusosaston toimintakyky

keskustelu päättynyt että rysän yksityiskohtaisen käsittelyn nyt päätetään lakiehdotusten sisällön myytin mukaan sdpstä ja kehotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt sisällöstä

olen kovin hämmentynyt saatuani tämän pääministerin ilmoituksen eteeni kun ajattelin että siinä olisi vastaus tähän ministeri pekkarisen hätähuutoon rovaniemeltä

keskustelu on päättynyt

ei ollut yhtään sanaa siitä että laman rasituksia ryhdyttäisiin jakamaan jotenkin oikeudenmukaisella tavalla ei mitään veropolitiikassa että suurituloiset tulisivat enemmän mukaan ei sanaakaan myöskään muista toimista jotka tarkoittaisivat sitä että taakka jaettaisiin

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä soveltaa palkannut

ja sitten sanon lyhyesti että minä yhdyn kyllä sen ihmettelemiseen miten voi olla mahdollista että näin vakavassa taloustilanteessa valtiovarainministeri ei ole paikalla eikä myöskään pääministeri

kun näin kokenut henkilö kuin lasse laatunen puuttuu aiheeseen on syytä esittää kysymys onko meidän ministeriömme sosiaali ja terveysministeriön vakuutus ja eläkeasioiden hallinta hoidossa ja onko se turvallisissa käsissä

lakiehdotus on tuoda käsittely on päättynyt

tätä keskustelua varten ystävänpäiväristuksen neljäsosia voi myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

hyvä jatkamme eteenpäin ja jaamme tämän ministeri haaviston osuuden niin että otamme ensin nämä kehitysyhteistyöasiat ja sitä koskevan lyhyen debatin ja sen jälkeen omistajaohjausasiat ja sitä koskevan debatin

ensimmäisen käsittelyn kylänpää verestyksen seitsemän soosia käsittelyn pohjana mainitsi tulos oli myöntymyksen toivotaan lakiehdotuksen on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

asialla

meillä on sitten runsaasti mahdollisuuksia keskustella siitä miten tätä nykyistä rahoituskriisiä hoidetaan

opintoja pystytetyllä spesialisoidus kahdeksan etuosto

eli kaukolämpö on tavattoman tärkeä tehokkaan energian käytön ja energian säästämisen kannalta että se voi suomessa jatkua myös tämän jälkeen

keskustelu päättää eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sulauttaa tutun lakiehdotukseen lakiehdotuksen toinen käsitteluun päättyy tähän asiaan loppukesä on

musta kalman alas puhemies kannata rustem mustajärvi voisi puhemiesten ehdotuksen numero kolmetoista tyydytti alder uinnit

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat osallistua kehitysyhteistyöasioita koskevaan debattiin ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

yhdistys

suomen ei pidä enää ottaa kantaakseen uusia velkoja tästä eteenpäin vastuu pitää olla velkamailla niitä rahoittaneilla pankeilla ja niiden omistajilla sekä pankkien kotimaisilla hallituksilla pekkarinen sanoi rovaniemellä

toivoisin että kansaneläkelaitoksen valtuutetut myös osaltaan pitäisivät kiinni tästä kansaneläkkeiden ja työeläkkeiden tehtävistä ja molempien asiallisesta hoidosta ja että ei herätettäisi kansalaisissa sitä huolta että sanotaan että työeläkkeet tullaan kokonaisuudessaan nykymuotoisena poistamaan

sen takia maakaasua ei pitäisi tässä yhteydessä panna kevyesti syrjään

yhtiö osti mäntylä ajatus kokosi yhdeksän eri

perpona varten esitellä ahdistuksen kahdeksasosia puhemiesneuvosto ehdottaa että niiden tapaan pöydälle kuudes lokakuuta pidettävään täysistunto hyväksyttäneen

on selvää että se on fossiilinen polttoaine mutta se aiheuttaa tavattoman paljon vähemmän päästöjä kuin mitä muut fossiiliset polttoaineet aiheuttavat

ostossa

puhemies

sota on kolme kolme ääntä viisi kaksi usa neljätoista jos kutonen osan pelin osa on eniten työllisti myllykoski oyn yritysvoiton peri

ymmärrän hyvin syyn

pitää antaa aikaa sitten myös siirtymiseen uusiutuvaan energiatuotantoon jotta se voi tapahtua taloudellisesti järkevällä ja kestävällä tavalla

samoin kerrotaanpa väristyksen ansiota yhdeksän kymmenen yksitoista ja tämäkin ehdotus hyväksytty että josko seuraava täysistuntoon huomenna torstaina kuudes lokakuuta kello kuusitoista

hän tuli

sitten joudun kiinnittämään huomiota myös siihen että tämän vuoden alkupuoliskolla tehtiin ratkaisu kelamaksun poistamisesta työnantajalta

no voisiko ministeri pekkarinen nyt sanoa oletteko te tämän hallituksen tiedonannon takana vai oletteko te vielä sillä kannalla että nyt on velkamaiden vastattava itse ongelmistaan ja tukipakettien aika on ohi

arvoisa puhemies

äänestyksen

toukokuuhan noissa puhemiesten esityksen on

nythän hallitus joutui tunnustamaan syksyllä omassa esityksessään juuri tätä asiaa koskevan puutteen että hyvin nopeassa aikataulussa ennen kuin esitys edes ehti eduskuntaan hallitus joutui korjaamaan tätä omaa esitystään ja muuttamaan sitä maakaasun kohtelun osalta koska oli pelättävissä että tämä olisi johtanut maakaasun käytön dramaattiseen vähenemiseen ja sen korvaamiseen kivihiilellä

tänään istuntopa

ja aika on tullut täyteen

jos

sille löytyy myös ymmärrettäviä perusteluita kuten se että työnantajat ja työntekijät osallistuisivat ansioperusteisen sosiaaliturvan rahoitukseen

arvoisa puhemies

seuraavaksi edustaja zyskowicz joka näyttää mallia

nyt käsittelyssä olevat verosopimukset ovat tietenkin meidän kannalta positiivisia ja ne ovat askel oikeaan suuntaan

ja puhemiesneuvostossa käydyn keskustelun mukaisesti se tullaan esittelemään tänne ensi marraskuussa ja toivon että silloin ministerit laaja alaisesti ovat paikalla ja myös koko eduskunta